mutta missä ajassa tehdään erilaiset tutkimukset missä ajassa tehdään potilaan lähempi tutkimus ja diagnoosi sellaista ajan määritettä mitään enimmäisaikaa ei ole määritelty

tämäntyyppisiä kysymyksiä toivoisin jatkossa tarkastusviraston ja myös valiokunnan käyttävän työssään

ja sekin että sitä ajetaan eteenpäin nykyisen pääministerin toimesta on ongelma korruptionvastaisessa työssä koska oleellinen osa korruptiota on harmaa talous

muun muassa alzheimer potilaiden tila vieraassa ympäristössä oikeastaan pahenee ja siihen liittyy ed

päivystyksen ulkoistaminen on ollut jokapäiväistä etenkin terveyskeskuksissa ja se vie sen viimeisen mahdollisuuden omalääkärijärjestelmältä eli siltä että lääkäri tuntee potilaan ja on tämä molemminpuolinen luottamussuhde joka on hoidon kannalta erittäin tärkeätä diagnoosin tekemisen kannalta ja yleensäkin hoidon onnistumisen kannalta

ensinnäkin vuosien aikana sosiaali ja terveysministeriölle on yritetty siirtää kansaneläkelaitosta eduskunnan alaisuudesta pois

on selvää että meillä on tämä humanitaarinen vastuu ja se koskettaa tietysti myöskin suomea jos me emme pysty hallitsemaan tilannetta afrikassa

tähän ed

kalmarin mainitsemia vammautumisriskejä

kansalaiset äänestävät aktiivisesti presidentinvaaleissa aktiivisemmin kuin eduskuntavaaleissa ja se osoittaa tietysti heidän tahtoaan tukea presidenttiä ja presidentin valtaa

aluksi oli käsittelyssä hallituksessa sellainen lakiesitys joka olisi tähän asettanut tietyn ajan mutta lähinnä sairaanhoitopiirien ja kuntaliiton kanta oli se että sellaista ei voida ottaa resurssisyistä lähinnä

itse pidän kyllä tärkeänä tätä näkökulmaa ettei mennä niihin yksiselitteisesti vain tällaiseen kunnalliseen jätehuoltoon jonka päässä olisi jätteenpolttolaitos

epäsuorasti jatkuu se vaikutus sitten ja ne ongelmat on ratkaistava afrikassa

eli me olemme jo vieneet tätä yhteiskuntaa todella väärään suuntaan

tämä on merkittävä määrä

tässä haluaisin palata vastikään käytettyihin ympäristöpääluokan puheenvuoroihin ja tietoon siitä että pallas lainsäädäntö on tulossa eduskuntaan nopealla aikataululla niin kuin ministeri sanoi

vantaallehan on nyt tällainen polttolaitos tulossa kunnallinen hanke joka hakee nyt yvaa nimenomaan myös pcb ja muiden ongelmajätteiden polttamiseen jotta se tuhka joka sieltä tulee sisältäisi sitten esimerkiksi näitä klooriyhdisteiden jäämiä ja muita ongelmahiukkasia molekyylejä jolloinka siitä tulee ongelmajätettä joka on sitten taas verotonta kun se viedään kaatopaikalle ja jatkoon

haluaisin ihan yleisesti todeta että hoitotakuutekstissä on erittäin hyviä kohtia joissa myöskin todetaan nämä miljoonat eurot mitä on käytetty

monet kunnat ovat ottaneet tämän mahdollisuuden ulkoistaa sellaisena että se helpottaa heidän hallintoaan ei aina ihan pakostakaan tätä ole valittu ja sitten ovat ne jotka ovat pakon edessä tähän lähteneet

kelamaksun poistaminen työnantajilta on aiheuttanut selvän pohjaheikkouden kelan rahoitukseen ja paineita tulee kelan rahoituksen hillitsemiseksi

arvoisa puhemies

valitettavasti täytyy olla samaa mieltä kuin ed

eduskunta kävi ainakin kahdeksan vuotta paavon koulua kun pääministeri paavo lipponen opetti eduskuntaa nimenomaan olemaan niin että se nauttii hallituksen luottamusta

varmasti niillä on saatu monta asiaa paremmaksi mutta yhtä kaikki pääsy erikoissairaanhoitoon on edelleen hankalaa ja hoidon tarpeen määrittely kestää aivan liian kauan

se on tosi harmillista se on vastoin niitä periaatteita mitä täällä tuli varsin hyvin esille useammassakin puheenvuorossa

se on tullut siitä että terveyskeskusten työolosuhteet ovat olleet huonot ja on sellaisia ongelmia työpaikalla jotka eivät ole olleet terveydenhoidon henkilöstön ja lääkärien kannalta siedettäviä

mutta tämä tänään esitetty perustelu viittaa siihen että maatalouden harjoittajia metsän myyjiä erityisesti vaivaavat veron maksamisen ongelmat ja heidän on erityisen vaikeata maksaa veroja

on hyvä muuten ja tämä on mielestäni vähän uutta että myös kuntoutuksesta ja sairaalan jatkohoidosta esitetään täällä muutamia huomioita jotka ovat erittäin tärkeitä

puhjo täällä on kyseenalaistanut tämän parlamentarismin toteutumisen hän on oikeassa

se ei välttämättä ole kovin ongelmallinen asia mutta monien potilaiden kohdalla siihen liittyy ongelmia jos eivät hoitava lääkäri ja potilas pääse asioista yksimielisyyteen ja pysty jatkossakin antamaan nimenomaan sitä lääkepreparaattia potilaalle joka hänelle parhaiten sopii

kunnat ovat säästäneet ja säästävät vähentämällä kirjastojaan ja kirjastojen tulevaisuus näyttäytyy yllättävästi varsin kysymysmerkkinä

kansallispuistot eivät ole mitään hotellirakentamistontteja ja tässä pallaksen tapauksessa pitää vielä odottaa ja vedota sitten vähintäänkin ympäristövaliokuntaan ja tähän saliin ettei tehdä perustavaa laatua olevaa virhettä

mutta joka tapauksessa kyllä tähän liittyy ongelmia tässä mielessä

mitä ed

lauri oinonen lopuksi sanoi että pitää kierrättää on ihan oikein

kuitenkin me tarvitsemme veropohjaa yleisten yhteisten menojen kattamiseen muun muassa niiden ratojen rakentamiseen joista usein olemme samaa mieltä ed

näin ollen tässä ovat olleet tietysti myös kunnat tämän kuuluisan peilin edessä että niiden pitäisi katsoa mistä asia sitten johtuu

totean vielä sen että aivan oikein täällä todetaan että keskeinen syy tähän viivästymiseen siis hoidon tarpeen määräämiseen on ollut se ettei hoitopäätöksen teolle ole määritelty lainsäädännössä tavoiteaikaa

kuitenkin ed

niillä tulee olla kansalaisten jokapäiväisessä elämässä edelleenkin se sama ja vielä korostuneempi rooli että ne ovat paikkoja minne voi mennä missä ammattitaitoinen henkilöstö antaa apua tiedon etsimisessä ja nimenomaan myös auttaa tietoon kriittisesti suhtautumaan

tämän kuntien ongelman ratkaisuksihan on etsitty nyt mahdollisuuksia nimenomaan sitä kautta että pakollinen kuntapalvelu sekä laillistamisen yhteydessä että eu lääkärioikeuksien hankkimisen yhteydessä pitenee ja tämä on ihan oikea linjaus ja liittyy myöskin tällaiseen yhteiskunnalle olevaan aitoon kiitollisuudenvelkaan tästä koulutuksesta

arvoisa herra puhemies

tämä on juuri se villakoiran ydin

todella se tietokone potilaan ja lääkärin tai potilaan ja hoitajan välillä ei tällä hetkellä tue hoitoa vaan vie aikaa ja lisää ylimääräisiä toimenpiteitä jotka eivät edistä hoitoa

teollisuus ei pode minkäänlaista puupulaa päinvastoin sillä on ähky siitä

siirrytään toimintamallissa kioskiin monipuolisesta suuremmasta kookkaammasta toimintaympäristöstä jossa voidaan myös keskustella työntekijöiden kanssa ja jossa voidaan pitää huoli myös vaitiolovelvollisuuden toimimisesta siis intimiteettisuojasta

lopuksi tässä osiossa todetaan nimenomaan terveyskeskustyö

sitä tuotiin ennakoidusti venäjältä erittäin paljon kun pelättiin tätä puutullia ja sitä on radanvarret täynnä mutta sitä ovat myöskin tehtaiden pihat täynnä

mielestäni tässä on hyvin todettu kokeneiden lääkäreiden tarve siellä joka on erittäin tärkeä terveyskeskuksien toiminnalle

ainahan siinä on se positiivinenkin panos mutta tämä negatiivinen ei sitä enää oikeastaan päästä näkyviin

se on osa tätä kokonaisuutta

tämä kysymys juuri siitä miten nämä näkökohdat jotka nyt on osoitettu tarkastusvaliokunnan mietinnössä saadaan käytännön teoiksi on se iso kysymys

mitä tulee sitten näihin pääomatuloihin ne pitää saada progressiivisiksi ja myöskin pääomatulon saajien pitäisi maksaa kuntaveroa

on pieniä kioskeja kuten esimerkiksi kotkan karhulassa on perustettu jonneka juuri hädin tuskin mahtuu sisään yksi asiakas ja sitten samaan aikaan kelan työntekijä

lopuksi ympäristötavoitteiden vaikuttavuudesta valtiontaloudellisesta näkökulmasta

yksi bone kolbea korpeen rakennettavan suun peltovaatteisiin sipoonkorpeen suunniteltavaa kansallispuistoa ovat haitanneet myös rakentamistarpeet mitä lähinnä helsinki on tuonut esille ja tässä eduskunnassa on useampi kansanedustaja ed

toisaalta puhutaan yhteiskunnallisten julkisten palvelujen merkityksestä ja niiden tärkeydestä ja sitten toisaalta kuitenkin luodaan olosuhteet kunnille jotka objektiivisesti edistävät terveyden ja sairaanhoidon yksityistämistä

he ovat nyt vapaamatkustajia kunnissa ja se on ongelma

voi sanoa että kaikki toiveet täytetään ja joskus aivan yllättävänkin perusteellisesti ja pohjaa myöten

en näe mitään syytä perustaa suomeen jälleen verovapaata rälssiä joka olisi tällainen maatalous metsätalousrälssi ja he sitten lähinnä haaveilisivat pitäisikö sitä siirtyä tästä bensa mersusta diesel mersuun kun se on ympäristöllisestikin perusteltua

todella aivan niin kuin ed

arvoisa rouva puhemies

akaan penttilä totesi valtaisia määriä euroja kuluu jatkuvasti sekä kuntatasolla että erikoissairaanhoidon tasolla nimenomaan tähän varsin tehottomaan it materiaaliin

tuo lemmenjoen raskas kultakaivu näillä koneilla sehän on sen tyyppinen tilanne jonka näkee myös kun tehdään moottoritietä

nämä hot spot alueet todettiin lounais suomessa ja niihin on nämä pari miljoonaa euroa kahdessa eri kohdassa budjettia ollut olemassa se on todettu

ehdotus on erittäin perusteltu

rajamäki kiinnitti hyvin huomiota muissakin valtionyhtiöissä

ideologialtaan nykyhallitus on ollut tällainen yksityistämishallitus joka katsoo että vapaat palvelut ei yhteiskunnan valvontaa on yleensäkin se pohja jolle yhteiskuntaa rakennetaan ja ter veyden ja sairaanhoidossa se ei onnistu

lopuksi puhemies

rehula valiokunnan puheenjohtajana puhui tästä asiasta ja arvoisa puhemies kannatan tätä ja kannatan tätä nimenomaan akateemisesti sivistyneenä kansalaisena koska kysymys ei ole todellakaan yliopistojen mollaamisesta vaan perustuslaista

se varmaan on tarpeen mutta painotan edelleen sitä että kirjasto ei voi siirtyä eikä se tule yksinomaan siirtymään vain tietoverkostoon

se on samannäköinen tilanne

mutta sitten aikaa säästääkseni siirryn ihan lyhyesti vielä tuohon eiliseen ministeri pekkarisen puheenvuoroon

sitten siihen asiaan kun täällä kehutaan miten siisti se jälki on niin tietysti se on tasoitettua maata mutta ei sillä ole mitään tekemistä sen kansallispuiston luonnontilan kanssa minkälainen se oli ennen tätä kaivua

silloin oli vähän hankala saada vastauspuheenvuoroja aikataulu oli silloinkin tiukka niin nyt muutama huomio

asiaan joka liittyy sitten mihinkä ed

siellä etsitään nimenomaan saman tyyppistä järjestelmää mikä on pohjoismaissa ja sitten kotoisasti voi vaikkapa lääkärikunnan vanhimmalta kysyä tässä asiassa neuvoa ja mielipidettä

pulliaisen kanssa kävimme tässä per capita kysymyksestä että viittasin siihen juuri sen takia että kansainvälisessä keskustelussa kun piirretään näitä piirakoita yhä enemmän tulee esille se kuinka paljon on kansallinen osuus asukasta kohden

muun muassa sunilan stora enso on sataprosenttisesti omistettu sellutehdas

tässä ollaan keskustan ja kokoomuspuolueen puoluekokouksen aattoiltaa viettämässä ja sen takia meitä nyt on ehkä tavallista vähemmän vielä täällä

ministeri pekkarisen kunniaksi voi sanoa sen että hän on ainakin valtioneuvostossa ja muutenkin vähän toppuutellut niitä kaikkein aktiivisimpia ydinvoimarakentajia

lisätalousarviossa oli tietysti hyvää mutta myöskin aukkoja heikkouksia

olen todella käynyt katsomassa ja toteaisin myöskin edustajalle että kannattaisi katsoa miltä se näyttää lentokoneesta

siitähän kävimme pitkän keskustelun

lopuksi puhemies on todella todettava että tuollainen ahneus niin kuin tämän porsaan ja sian mentävän aukon hyväksikäyttö ei kuulu sairaanhoidon ja terveydenhoidon puolelle ei tietysti mihinkään ja siitä on suuria ongelmia globaalisti nyt tämän hetken finanssikriisissä mutta niissä on sukulaisuutta näissä kahdessa asiassa vaikka ne ovatkin kokoluokaltaan hyvin kaukana toisistaan

se on osa tällaista kansainvälistä keskustelua

akaan penttilä täällä puhui siihen suuntaan että suomen kansa tekee niin kuin johtajat katsovat parhaaksi poliittiset johtajat ja jos johto vaihtuu niin yleinen mielipide natonkin suhteen vaihtuisi

hän on puhunut lähinnä yhdestä ydinvoimalarakennushankkeesta tai välillä jopa niin ettei yhtään jossa hän on siinä kohdassa nimenomaan varsin oikeassa

se näyttää nimenomaan tietyömaalta

hyvä näin

siitä on monta vuotta ollut puhetta sekä kelan valtuutettujen kokouksissa että tässä salissa varmasti myös sosiaali ja terveysvaliokunnassa

ministeri itse muotoili aika hyvin tämän tilanteen

mutta ministeri pekkariselta kysyisin vielä tätä talvivaara kysymystä

pakkanen viittasi siirrettiin muu reumaortopedia pois heinolasta paitsi yläraajojen reuma

ihan lyhyesti

mutta näin ehdollinen asia halutaan tuoda todellakin esille ja siteeraan

muutama satatuhatta euroa maksuja yhteiskunta kuitenkin rakentaa infran kiskot raiteet ehkä parhaassa tapauksessa malmijunille jotka ajavat satamaan ja siitä maailmalle vaikkapa nikkelimalmia

posiva osakeyhtiö on rakennuttanut loppusijoitusjärjestelmää olkiluotoon

yltää rosoisen puu lakialoitteen se iski kolme kaksi tämän ed

sitten ed

tämä momentin aukiolohan johtui siitä että öljyntorjuntaan sopivien alusten rahoitusta kehitetään ja se on hyvä

siis olkapääoperaatiot ranteet kyynärpäät sen tyyppiset jätettiin silloin ja muut yritettiin ottaa pois mikä oli kyllä aika kyseenalaista ikään kuin tietotaidon ja osaamisen näkökulmasta koska tiedettiin ettei sellaista spesialistia ollut kotkassa

näin ollen nopeasti tämä hallituksen esitys vain voimaan ja on myöskin katsottava että se neuvonta jota nyt annetaan vastavalmistuneille lääkäreille on nykylainsäädännön mukaista

ilmoittaa sille seikasta joka voi vaarantaa asiakas tai potilasturvallisuutta elinympäristön tai väestön terveellisyyttä tai turvallisuutta ja niin edelleen

viittaan sen poliittisen johdon laatuun joka oli sisällissodan jälkeen tynkäparlamenttiin ja svinhufvudin senaattiin

tuo laitos ei ole valmis ja se on koelaitos tyypiltään

mutta meillä on edelleenkin puhemies ongelmana se että erityisesti suomenlahdelta puuttuu avomeren öljynsuojeluun käyttökelpoisten öljypuomien käyttömahdollisuus

se mikä todellakin uhkaa demokratiaa on tietysti se että tapahtuu laajoja kuntafuusioita kuntien yhteenliittymistä ja tämän yhdistymisen tuloksena päätöksenteko kaikkoaa kauemmaksi kuntalaisista

tässä mielessä olisin enemmänkin sitä mieltä että niitä maksuja pitäisi olla hyvin paljon enemmän ja selkeästi määritellä myöskin haitat

tässä kohdin tämä hyvin laaja väljä mahdollisuus termin mukaan ottaminen on mielestäni ongelma

silloin käytiin etsimässä kuningasta ja pitkän etsinnän jälkeen löytyikin saksasta hessenin prinssi karl friedrich jolla oli sukulaisuussuhde varsin löyhä kuitenkin berliinin hohenzollerneihin ja sitten hänet huudettiin väinöksi tänne suomeen ja etsittiin jo esitellä sekin